arvoisa puhemies

tähän liittyen pyydettiin noin vuosi sitten kunnilta lausunto prosessista ja sen sisällöstä ja tähän liittyen tehtiin oikeuskanslerille kantelu tämän prosessin etenemisestä siitä minkälaiset vastausajat kunnilla on minkälaiset mahdollisuudet kunnilla oli perehtyä tähän sisältöön mitkä tiedot olivat käytettävissä ja oliko lausunnolla todellista merkitystä

seurakuntavaaleissahan valitaan jäsenet seurakunnan kirkkovaltuustoon ja seurakuntayhtymässä kunkin seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon

vastineessaan oikeuskansleri kiinnitti huomiota muun muassa vastausaikoihin ja niiden todelliseen merkitykseen ja siihen että kunnilla on todellinen mahdollisuus paneutua asiaan

tämän uudistuksen tavoitteena on saada nuoret nykyistä paremmin mukaan seurakuntien toimintaan antamalla heille mahdollisuus vaikuttaa seurakuntavaaleissa valittavien toimielinten kokoonpanoon

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä nousi esille myös että myöhemmin tulee toinen lausuntokierros kunnille ja siinä yhteydessä esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollosta sen järjestämisestä on riittävästi tietoa

kunta ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet voi pelkistää hyvin lyhyeen

haluan todeta aluksi sen että tässä ei ole kysymys uudesta ulkomaalaislaista eikä ole kysymys lain kokonaisuudistuksesta eikä ole kysymys uudesta ulkomaalais tai turvapaikkapolitiikasta

nyt tämä toinen kierros on meneillään ja vastausaika kunnilla tähän lausuntopyyntöön on edelleen erittäin lyhyt eikä sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä ole selkeitä linjaustietoja kunnilla käytettävissä

paras hankkeen tarkoituksena laajemmin sanottuna on kunnallisen kansanvallan lähtökohdista vahvistaa kunta ja palvelurakennetta kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia uudistaa kuntien rahoitus ja valtionosuusjärjestelmää sekä tarkistaa valtion ja kuntien välistä tehtävänjakoa siten että kuntien vastuulla olevien palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen taloudellinen perusta

nyt käsillä olevassa lakiesityksessä on kyse mittavimmasta merkittävimmästä ja haasteellisimmasta aluehallinnon uudistuksesta vuosikymmeniin

kaiken kaikkiaan tarvitaan yhtenäistä eurooppalaista turvapaikkapolitiikkaa aiheeksi

kirkkohallituksessa on erikseen valmisteltavana ehdotus kirkkoherranvaalin vaalitavan muuttamisesta niin että kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsisivat kirkkoherran

hetkinen

kysymyksessä on voimassa olevan lain muuttaminen

kiinnitän huomiota myös siihen prosessiin että kun kunnat ja muut tahot muun muassa maakuntaliitot ja niin edelleen

hallituksen esitykseen sisältyvällä lakiehdotuksella pannaan kansallisesti täytäntöön turvapaikkamenettelydirektiivi joka merkitsee askelta kohti yhtenäistä turvapaikkapolitiikkaa euroopan unionissa

keskeinen tavoite on panna täytäntöön eu direktiivi jolla pyritään yhtenäisiin turvapaikkaa ja toissijaista suojelua koskeviin määräyksiin sekä turvaamaan suojelun tarpeessa oleville vähimmäistason mukaiset edut kaikissa maissa

ovat vastanneet niin minkä verran jää aikaa näiden lausuntojen käsittelyyn jos siitä aikataulusta pidetään kiinni mikä on suunniteltu lakiesitysten antamiseen

seura puheenvuoro edusta ja kallis talo sekä puuaines minulla oli kyllä tarkoitus pyytää seuraavaan että puheenvuoroa mutta ne laitteet ovat niin uusia ja jää vielä niin mitä hallitsee niin yritän korjata ja siitä se uraa

esittelen tämän mietinnön pääperiaatteiltaan ja saattaa olla että ohjeellisen määräajan hieman ylitän arvoisa puhemies jos tämä on mahdollista

paljon tosin jää vielä tehtävää

haluan tässä vaiheessa todeta että hallintovaliokunta muutti hallituksen esitystä kahdessa merkittävässä kohdassa jotka tulen käsittelemään tarkemmin

käsiteltävänä olevalla lakiehdotuksella saatetaan ulkomaalaislaki vastaamaan turvapaikkamenettelydirektiivin säännöksiä

tähän liittyen tiedustelen oikeuskanslerilta aikooko oikeuskansleri seurata tämän prosessin etenemistä hallintomenettelylakiin hyvään hallintoon ja muuhun asiaan liittyvään lainsäädäntöön perustuen

niin kuin totesin direktiivillä puolestaan pyritään yhtenäistämään unionin jäsenvaltioissa käytössä olevia kansainvälistä suojelua koskevia menettelyjä

edustaja karhuvaara

selonteon mietinnössä sen valmistelussa on saatu laajasti lausuntoja ja muun muassa kuusi eduskunnan valiokuntaa on hallintovaliokunnalle antanut lausunnon

tämän esityksen mukaan valtion nykyinen aluehallinto kuten lääninhallitukset työ ja elinkeinokeskukset alueelliset ympäristökeskukset ympäristölupavirastot tiepiirit ja työsuojelutoimistot kootaan kahteen monialaiseen viranomaiseen joita olisivat aluehallintovirastot eli avit ja elinkeino liikenne ja ympäristökeskukset eli elyt

hyväksymistä

ensimmäiseksi implementoidaan niin sanottu määritelmädirektiivi

valiokunnan saaman selvityksen mukaan hallituksen esityksessä ulkomaalaislakiin ehdotetut muutokset vastaavat pääosin vakiintunutta soveltamiskäytäntöä ja tulkintaa

koska mietintö on varsin laaja esittelen seuraavassa vain mietinnön keskeisiä johtopäätöksiä sekä muutamia yksittäisiä kohtia mietinnöstä

lakiin otettavat säännökset vahvistavat kansainvälistä suojelua hakevien ulkomaalaisten oikeusturvaa yhdenvertaista kohtelua sekä päätöksenteon avoimuutta ja ennakoitavuutta

kokonaisuutena tarkastellen uudistuksen yksi keskeisimpiä aikaansaannoksia on että se on aktivoinut kuntia arvioimaan toimintaansa ja etsimään välttämättömiä uusia ratkaisuja

tähän hallintovaliokunta teki selkeän rajauksen niin että se vastaa hyvin pitkälle nykyistä oikeuskäytäntöä

esityksen yleisenä tavoitteena on uudistaa laajasti aluehallintoa ja saada aikaan kansalais ja asiakaslähtöisesti tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

esityksellä vahvistetaan ja lisätään maakunnan liittojen roolia ja asemaa aluekehitystyössä sekä edistetään valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen yhteistyötä

lakiin esitetään lisättäväksi säännökset tietojen antamisesta kansainvälistä suojelua hakevalle kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen peruuttamisesta ja raukeamisesta turvapaikkapuhuttelusta tiedon hankkimisesta yksittäisessä kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa sekä kansainvälistä suojelua koskevan asian raukeamisesta hallintotuomioistuimessa

tämä on näkynyt kuntarakenteen kehittymisessä mutta myös palvelurakenteiden kehittämisen käynnistymisessä

hallituksen esitys selkeyttää valtion aluehallintojärjestelmää ja auttaa siten kansalaisia entistä paremmin hahmottamaan missä heidän asioitaan käsitellään

ottaen huomioon että puitelaki on ollut voimassa noin kolme vuotta uudistusvauhti on kuntarakenteen osalta ollut varsin hyvä

esityksellä luodaan lainsäädännöllinen perusta aluehallinnon viranomaisten toiminnalle

arvoisa puhemies

hallintovaliokunta pitää välttämättömänä että unionin jäsenmaat huolehtivat hyväksyttyjen unionitason normien asianmukaisesta noudattamisesta

näitä lakeja koskevat muutosehdotukset tulevat erikseen tätä esitystä täydentävänä esityksenä tai niitä koskevat muutosehdotukset on sisällytetty tämän esityksen kanssa annettuihin rinnakkaisiin toimialakohtaisiin hallituksen esityksiin

tämä eu direktiivi kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä on juuri se direktiivi ja se on tällä tavalla tässä lain esittelyssä selostettu

lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa sitä että hakijan turvapaikkahakemus tulee käsitellä muualla kuin suomessa sekä sitä että hakija on tullut rekisteröidä turvapaikanhakijaksi jo aiemmin

valiokunta pitää huolestuttavana etteivät uudistuksen vaikutukset ole käytännössä kovin paljon näkyneet kuntatalouden kannalta merkittävimmissä kunnissa eli suurissa kaupungeissa jotka täyttävät puitelain edellyttämät väestöpohjat

näistä merkittävin lakiesityskokonaisuus on edustajien pöydällä

valiokunta katsoo että käsiteltävänä oleva laaja aluehallintouudistus muodostaa luonnollisen jatkumon viime vuosien aikana tapahtuneelle kehitykselle ja omaksutulle hallinnon kehittämislinjalle

lisäksi ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain säännöstä joka koskee tilapäisen oleskeluluvan myöntämistä maastapoistamisen estämisen vuoksi

kyse on siitä että unionimaa johon turvapaikanhakija saapuu ensimmäisenä unionin ulkopuolelta saa rekisteröityään hakijan kompensaatiota turvapaikkamenettelystä johtuvista kustannuksistaan unionilta sitä mukaa kuin turvapaikkaprosessin todetaan edenneen asianomaisessa valtiossa

uudistus selkeyttää aluehallinnon viranomaisten tehtäviä toimivaltuuksia ja työnjakoa myös aluehallinnon ja keskushallinnon välillä

tämän direktiivin tavoitteena on edistää jäsenvaltioissa annettavan kansainvälisen suojelun ja siihen liittyvien etuuksien yhdenmukaisuutta

sisäisten hallinnollisten rakenteiden kehittäminen ja tuottavuuden lisääminen turvaamalla palvelut kustannustehokkaasti on välttämätöntä juuri suurissa kunnissa joissa talouden suuri volyymi on mahdollistanut myös sen että puitelain velvoitteet eivät ole sillä tavalla käynnistyneet

uudistus vähentää merkittävästi valtion aluetason viranomaisten määrää ja sillä tavoitellaan merkittäviä synergisiä poikkihallinnollisia vaikuttavuushyötyjä esimerkiksi erityisasiantuntemuksen hyödyntämiseksi

suojelun tarpeen perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevaa säännöstä ehdotetaan kuitenkin muutettavaksi niin että se vastaisi direktiivin mukaista toissijaista suojelua

myös näissä kunnissa niin entisissä kuin kuntaliitosten myötä syntyneissä uusissakin on tärkeää huolehtia nimenomaan palveluista ja siten palveluja tukevista rakenteista

hallitus on politiikkariihessään viime helmikuussa asettanut tavoitteeksi perusteettomasti turvapaikkaa hakevien määrän vähentämisen

viranomaisten aluejaot pyritään muodostamaan siten että niistä muodostuu viranomaisten kansalaisten yritysten ja yhteisöjen kannalta selkeitä ja tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia

muutoksen myötä kansainvälisellä suojelulla tarkoitettaisiin pakolaisuuden lisäksi toissijaista suojelua ja humanitääristä suojelua

tuottavuusohjelmatyötä kahdenkymmenen suurimman kaupungin kanssa on jatkettava ministeriöiden ja kuntien yhteistyönä tarkoituksena tähdätä pitkäjänteisiin muutoksiin ja toimenpiteisiin myös kansallisesti asianomaisia kuntia laajemmin

suomalainen aluehallinto rakentuu kahden pilarin järjestelmälle eli valtionhallintoon ja toisaalta kunnallishallintoon pohjautuvaan maakunnan liittojen hallintoon

lisäksi eräistä nykyisin vakiintuneen soveltamiskäytännön varassa olevista seikoista ehdotetaan säädettäväksi laissa hakijoiden oikeusturvan ja yhdenvertaisen kohtelun sekä päätöksenteon läpinäkyvyyden vahvistamiseksi

edelleen hallintovaliokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota myös siihen että turvapaikkamenettelydirektiivissä mahdollistetaan lääketieteellisten tutkimusten käyttö ilman huoltajaa olevan alaikäisen iän määrittelemiseksi turvapaikkatutkinnan yhteydessä

yhteistyö kaupunkiseuduilla ei ole edennyt maankäytön asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa tai palvelujen kuntarajat ylittävässä käytössä ihan siinä määrin kuin on ollut tavoitteena

kahden pilarin ajatusmallia soveltaen valiokunta pitää perusteltuna aluehallinnon tehtävien jakamista hallituksen esityksen mukaisesti päälinjoina alueellisiin kehittämistehtäviin ja alueellisiin yhdenvertaisuustehtäviin

ulkomaalaislain säännös tilapäisen oleskeluluvan myöntämisestä tilanteessa jossa maastapoistaminen ei ole tosiasiassa mahdollista ehdotetaan korvattavaksi uudella säännöksellä

suomeen yksin saapuneiden alaikäisten tai alaikäisinä esiintyvien turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut viimeisen vuoden aikana merkittävästi

eri tehtävätyyppien eroja voidaan luonnehtia esimerkiksi siten että alueelliset kehittämistehtävät ovat niitä joissa alhaalta ylöspäin tapahtuvan vaikuttamisen osuus on vahva

sen mukaan ulkomaalaiselle myönnettäisiin jatkuva oleskelulupa tilanteessa jossa maastapoistaminen ei ole hänestä itsestään riippumattoman teknisen esteen vuoksi mahdollista

turvapaikan hakijalle voitaisiin myös myöntää jatkuva oleskelulupa humanitäärisen suojelun perusteella jos maastapoistamisen esteen arvioidaan olevan pitkäaikainen ja sen katsotaan johtuvan alkuperämaan yleisestä tilanteesta

mikäli lääketieteellisellä tutkimuksella voidaan edesauttaa henkilön iän määrittämistä tuleekin hallituksen ryhtyä pikaisesti toimenpiteisiin tällaisen järjestelmän vaatiman lainsäädännön valmistelemiseksi eduskuntakäsittelyä varten

valtion aluehallinto vastaa tulevaisuudessakin nykyisistä valtionhallinnon toimeenpano ja kehittämistehtävistä täytäntöönpanon ohjaustehtävistä alueilla sekä lainsäädännön toteutumisen valvonnasta ja eräiltä osin oikeusturvasta alueilla

valiokunta tähdentää että kunta ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on turvata jokaiselle perustuslain mukainen oikeus yhdenvertaisiin ja riittäviin peruspalveluihin

esityksessä ehdotetaan lisäksi tarkistettavaksi viisumin myöntämiseen liittyviä ulkomaalaislain säännöksiä siten että schengen viisumin oleskeluaikaa voitaisiin pidentää

maakunnan liitto on vetovastuussa alueiden strategiaperusteisesta kehittämisestä sekä vastaa eräistä alueiden kehittämiseen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä ja kuntien maakunnalle antamista tehtävistä

uusien rakenteiden ja toimintatapojen on johdonmukaisesti tuettava hyvinvointia ja palvelujen saamista ottamalla huomioon erilaiset olosuhteet maan eri osissa

hallintovaliokunta pitää tätä lakiesitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa tämän hyväksymistä pienin muutoksin ja valiokunta oli asiassa yksimielinen

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettua lakia asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettua lakia hallinto oikeuslakia ja kansalaisuuslakia

tässä yhteydessä valiokunta kiinnitti myös huomiota että erilaisia uusia toimintakäytäntöjä on syytä levittää laajemmalle ja tässähän on sekä valtiovarainministeriön kuntaosasto että kuntaliitto toimineet hyvin aktiivisesti

valiokunta tähdentää että valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen tulee toimia rooliensa puitteissa tiiviissä verkostomaisessa yhteistyössä erityisesti aluekehittämiseen liittyvien tehtävien osalta

aluehallintovirastojen pääasiallisena toiminta ajatuksena on edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano ohjaus ja valvontatehtäviä alueilla

arvoisa puhemies

maahanmuutto ja turvapaikka asiat kuuluvat ajankohtaisuutensa vuoksi ja koko euroopan unionia koskettavina jäsenmaiden unionipolitiikan painopisteisiin

ministeri virkkunen antoi kohtuullisen positiivisen kuvan kuntataloudesta ja ensi vuoden tilanteesta mutta ette kertonut sitä miten valtavasti kuntien väliset erot kasvavat

harmaan talouden torjunta ja talousrikosten selvittäminen on erittäin tärkeä asia

olennaista maahanmuuttopolitiikassa on sekä eun tasolla että jäsenmaissa tapahtuva kokonaisvaltainen ja johdonmukainen sekä mahdollisimman yhdenmukainen toiminta puu ja anteeksi oi kim c

aluehallintovirastojen tehtävät pohjautuvat nykyisten ympäristölupavirastojen ja työsuojelupiirien tehtäviin sekä osaksi lääninhallitusten ja alueellisten ympäristökeskusten tehtäviin

erittäin tärkeää tässä on se että toiminnat ovat pitkävaikutteisia ja torjuntaohjelmasta on varmaan saatu tuloksia mitä pitää muuttaa lainsäädännössä taikka toiminnoissa tai käytännössä jotta talousrikokset ovat vaikeampia tehdä jotta niitä pystytään ennalta estämään

aluehallintovirastoja esityksen mukaan tulee olemaan yhteensä kuusi ja virastoilla on viisi vastuualuetta

arvoisa puhemies

muutoin on yhä vaikeampaa saavuttaa myönteistä kehitystä

te olette myös puhunut voimakkaasti siitä että tämä suuri kuntauudistus pitää toteuttaa yhteisymmärryksessä ja yhteisvastuulla

ensimmäiseksi peruspalvelut ja oikeusturva ja luvat toiseksi työsuojelu kolmanneksi ympäristöluvat neljänneksi pelastustoimi ja varautuminen ja viidenneksi poliisitoimi

kysyn sisäministeriltä onko tässä asiassa saatu sillä lailla tuloksia joita voidaan nyt hyödyntää ettei pelkästään rikostutkinnalla saada vaan pystytään myöskin ennalta estämään

kun perustuslakia lähdetään muuttamaan valmistelu on tehtävä harkiten ja huolella

eurooppaan kohdistuu voimakkaita maahanmuuttopaineita turvapaikkamenettelyn kautta

miksi juuri kokoomus esti parlamentaarisen uudistuksen valmistelun ettekä myöskään ottaneet huomioon sitä kun hallitusohjelmaneuvotteluja käytiin ja tämä uudistus käynnistettiin

yhtenäinen eurooppalainen turvapaikkapolitiikka merkitsee pitkälle menevää lainsäädännön harmonisointia ja sen yhdenmukaista soveltamista viime kädessä ey tuomioistuimen ennakkoratkaisuin

arvoisa puhemies

valiokunta pitää tarpeellisena että erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointimenettely vakinaistetaan

valiokunta pitää tärkeinä hallituksen esitykseen sisältyviä erityissäännöksiä aluehallintovirastojen ympäristölupa kilpailu ja työsuojeluasioiden käsittelyn puolueettomuuden ja riippumattomuuden turvaamiseksi näiden toimialojen oikeudellisesta erityisasemasta johtuen

tämän vuoksi valiokunta pitää periaatteellisesti tärkeänä edistysaskeleena myös määritelmädirektiivin mahdollisimman yhdenmukaista täytäntöönpanoa jäsenmaiden kansallisissa lainsäädännöissä

samalla valiokunta painottaa että puolueettomuus riippumattomuus oikeusturva ja kaikki hyvän hallinnon takeet on luonnollisesti turvattava koko hallinnossamme

direktiivin tavoitteena on varmistaa että jäsenvaltioissa sovelletaan yhteisiä perusteita kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden yksilöimiseen ja että nämä henkilöt saavat vähimmäistason mukaiset edut kaikissa jäsenvaltioissa

tämä on siinä mielessä tarpeellista että yksi sosiaali ja terveydenhuollon malli ei sellaisenaan sovellu koko maahan

elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten toiminta ajatuksena on edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano ja kehittämistehtäviä alueilla

valiokunta tähdentää että direktiivillä pyritään osaltaan vähentämään turvapaikanhakijoiden liikkumista jäsenvaltioista toiseen joka nyt tällä hetkellä on jonkinasteinen ongelma

on kuitenkin huomattava että näissä malleissa tietty perusajatus säilyy

keskusten tehtävänä on edistää muun muassa yrittäjyyttä työmarkkinoiden toimintaa koulutusta osaamista ja kulttuuria kirjasto liikunta ja nuorisotointa liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta hyvää ympäristöä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä maahanmuuttoa maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä alueilla varsin mittava kokonaisuus

vastuu palveluiden järjestämisestä ja niiden rahoituksesta säilyy erilaisista malleista huolimatta kuitenkin kunnilla

direktiivin säännökset ovat ainakin osittain vähimmäisvaatimuksia

valiokunta pitää välttämättömänä että hallinto ja rakenneratkaisuissa vahvistetaan sosiaali ja terveydenhuollon integraatiota ja palvelukokonaisuuksien saumatonta eheyttä asiakaslähtöisesti

elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten tehtävät rakentuvat nykyisten te keskusten ja tiepiirien tehtävien pohjalta sekä osittain alueellisten ympäristökeskusten ja lääninhallitusten tehtävistä

arvoisa puhemies

sitten kansainvälisestä suojelusta

keskukset toimivat yhteistyössä etenkin maakunnan liittojen mutta myös kuntien kanssa ja keskusten alaisina toimivat työ ja elinkeinotoimistot

toinen tärkeä puitelain muutos tulee antamaan valtioneuvostolle toimivallan velvoittaa kuntia sosiaali ja terveydenhuollon yhteistoiminta alueeseen ellei puitelain väestöpohjavaatimukset muuten täyty

kansainvälisen suojelun sisältöä koskevia säännöksiä on ulkomaalaislain lisäksi myös muussa lainsäädännössä esimerkiksi kotouttamislainsäädännössä

sosiaali ja terveydenhuollon kustannusten nousu on viime vuosina ollut varsin merkittävää ja kehityssuunta näyttää jatkuvan

tässä yhteydessä valiokunta on ottanut hyvin vahvasti esille ennalta ehkäisevän työn merkityksen ja toisaalta nostaa esille kansalaisten oman vastuun nimenomaan ennalta ehkäisevässä terveydenhuollossa

jos emme näihin saa muutosta kustannusten nousu tulee olemaan hyvin vaikea hallita

uudistuksessa maakunnan liittojen tehtävien laajentamisesitykset koskevat sellaisia tehtäväkokonaisuuksia joilla on merkitystä alueellisen kehittämistyön ja tahdonmuodostuksen vaikuttavuudelle ja toteuttamiselle

valiokunta pitää välttämättömänä että kunta ja palvelurakenneuudistusta jatketaan määrätietoisesti puitelain periaatteiden mukaisesti

valiokunta tähdentää että uuden alueiden kehittämislain säännösten perusteella valtion viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen sekä huolehtia ettei toimenpiteillä vaikeuteta niiden toteuttamista

kuntarakennetta on edelleen vahvistettava erityisesti strategisin liitoksin ja myös strategisen yhteistoiminnan kautta

uudistuksessa tullaan laajentamaan maakunnan liittojen tehtäviä muun muassa niin että ne vastaavat alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa